kohtaamisonnettomuudet ovat pääteiden vakavin turvallisuusongelma

nyt jos me katsomme henkeä kohden finnairin konsernin arvonlisäystä viimeisen vuoden aikana tiedättekö te paljonko se on noussut

valiokunta pitää hyvänä teemarahoituksen kohdentamista vaalikaudella muun muassa pääteiden turvallisuuden parantamiseen eli niin sanottuun keskikaideohjelmaan mutta siten toteutettuna että vaijerikaiteita ei käytetä

jos lähdetään liikkeelle näistä näkökulma asioista valiokunta haluaa erityisesti korostaa nyt ehdotetun lainsäädännön toteuttamalla että uudistuksen tulee vahvistaa suomen korkeatasoista ja kansainvälisesti arvostettua merentutkimusta

esitys ei aiheuta muutoksia työ tai virkasuhteen päättämiseen vaan ne ratkaistaan edelleenkin työ ja virkaoikeudellisten omien säännösten ja käytäntöjen mukaan

se on se mihin te ette viitannut sanallakaan yrityksien vastuu mikä on tänä päivänä jos me katsomme mitä suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtuu tällä hetkellä

arvoisa herra puhemies

nyt kun siihen pannaan energiaveron korotukset päälle ja sitten lisätään siihen vielä kunnallisveron korotukset oletteko te laskenut kokonaisvaikutusta tästä teidän sosiaalisesta oikeudenmukaisuudestanne

kyllä julkinen sektori voi tehdä liikahduksia erittäinkin moneen suuntaan mutta jos toinen tässä tapauksessa yhteistyökumppani ei vastaa ollenkaan positiivisesti niihin liikahduksiin niin kovin vaikea on saada kestävää tulosta

herra puhemies

sosiaalinen oikeudenmukaisuus ei ole missään vaiheessa sitä että se kaikista pienituloisin ihminen ja kansanosa pannaan kaikista tiukimmalle

nyt laadittu selonteko on merkittävä askel kohti pitkäjänteisempää ja aiempaa suunnitelmallisempaa investointipolitiikkaa

toinen koskee lainuudistuksen tavoitteiden toteuttamisen ja sen soveltamisen seurantaa ja arviointia ja siitä valiokunnalle annettavaa selvitystä ja toinen tämän lakiesityksen esiin nostamien poliisien toimintavaltuuksien mahdollisten puutteiden ja epäselvyyksien pikaista selvittämistä tarvittaessa jo ennen pakkokeinolain laajempaa uudistusta

energiankulutuksen kasvu on yhä voimakkaammin siirtynyt aasian kasvaville markkinoille ja toisaalta taas yhdysvaltojen energiapolitiikka on todella kokenut rajun muutoksen liuskekaasun tuotannon myötä

uudistuksella pitää pystyä myös luomaan sellaiset edellytykset merentutkimuksen kehittämiselle että suomen merentutkimus edelleen kehittyy monitieteisenä ja korkealaatuisena tieteellisenä tutkimuksena

mitä te sille aiotte tehdä

te puhutte kauniisti ympäristöperusteisesta verouudistuksesta mutta se on nyt hiilenmusta ja sosiaalisesti epäoikeudenmukainen

siinä mielessä voisi lähteä myös purkamaan sitä asiaa mihin te viittasitte mikä merkittävä hanke on jäänyt toteutumatta siitä että yhteiskunta ei ole tullut resursseillaan vastaan

mitä te teette tälle sosiaalisesti epäoikeudenmukaiselle asialle konkreettisesti

tavoitteena tulee myös olla kansainvälisesti kilpailukykyisen ja houkuttelevan tutkimus ja innovaatioympäristön luominen ja ylläpitäminen

pidemmän aikavälin investointisuunnitelma antaa paremmat mahdollisuudet myös uusien rahoitusmallien hallittuun käyttöön

akaan penttilä on täsmälleen oikeassa ja hyvästä näkökulmasta lähestyy tätä asiaa

ympäristövaliokunta korostaa lausunnossaan että päästövähennystavoitteen rinnalla uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden tavoitteet tuovat ennustettavuutta investoijille edistävät energiantuotannon järjestelmän muutosta ja hyödyttävät suomalaista cleantech sektoria

tämän asian käsittelyn yhteydessä totta kai sivuttiin myös laajemmin rattijuopumukseen liittyviä ongelmia mutta niin kuin edustaja itse totesi nyt oli kyse vain tämän lainsäädännön sisällön muuttamisesta pakolliseksi koska se asetuspohjainen suositus ei ole tuottanut tulosta

valiokunta korostaa että liikenneinvestoinneista ja niiden rahoituksesta on päätettävä parlamentaarisesti yhtä vaalikautta pidempinä kokonaisuuksina

arvoisa puhemies

jotta tämä toteutuu niin tämä myös edellyttää kyllä sitä että valtioneuvosto pitää erityisesti huolta tutkimuksen koordinaation ja yhteistyön kehittämisestä sekä turvaa tutkimukselle riittävät voimavarat

valiokunnan mietintöön on myös liitetty kolme vastalausetta

suomen tulee luoda kysyntää uusille teknologioille uusiutuvalle energialle ja energiatehokkuusratkaisuille

rahoitukseen liittyen valiokunta haluaa korostaa myös sitä että hallituksen on jatkossa turvattava merentutkimukselle riittävä vähintään nykyisin merentutkimukseen merentutkimuslaitoksella ilmatieteen laitoksella ja suomen ympäristökeskuksessa käytettyä vastaava rahoitus jotta rahoituksessa ei jäätäisi jälkeen

jatkuva huolenaiheemme on perusväylänpidon rahoitus joka on ollut jo pitkään huomattavasti alempi kuin väylävirastot ja tarve ovat perustellusti tuoneet esiin

ja jos me katsomme tekniikan kehittymistä mitä tulee lähivuosina tapahtumaan niin ainakin raskaassa kalustossa se tulee varmasti pakolliseksi hyvin nopealla aikataululla

se miten sitten päästään kevyemmän kaluston puitteissa siihen tilanteeseen jotta tekniikalla voidaan tämä hoitaa on nyt varmaan selvittelyjen alla mutta siinä on autoteollisuus hyvin vahvasti mukana koska se ei ole enää hintakysymys

yrityssalaisuuksien vuotoa käsittääkseni ja käsittääksemme mietinnön vastalauseessa perustelemme sen tarkemmin tällä esityksellä ei yksinkertaisesti saada estettyä

tilanne on todella huolestuttava koska rahoitusvajeen pitkään jatkuessa on uhkana että ajaudutaan merkittäviin palvelutaso ja liikenneturvallisuusongelmiin sekä todella suuriin kertainvestointitarpeisiin

jos me katsomme merentutkimuksen näkökulmasta niin uudistukseen liittyvänä ongelmana voidaan pitää myös vaikeutta yhdistää fysikaalisten hydrologisten ja biologisten prosessien mallintaminen ja tutkimus yhdeksi kokonaisuudeksi kun fysikaalinen tutkimus siirtyy eri laitokseen ja tämä on syytä kyllä huomioida

strategialla toteutetaan eun ilmastotavoitteita mutta taustalla on nähtävä globaali ilmastoneuvotteluprosessi

urheiluun kotimaiseen sekä ulkomaiseen draamaan lastenohjelmiin alueellisiin sekä asiaohjelmiin ja tvn ajankohtaisjournalismiin on vähintään tyytyväisiä yli puolet suomalaisista

ja se mikä on myös asiantuntijoiden mukaan riski jos laki tulee hyväksytyksi esitetyssä muodossa on se että ihmisten perusoikeudet saattavat tulla loukatuiksi ja sitä riskiä mielestäni ja mielestämme ei pidä ottaa

uuden maailmanlaajuisen sopimuksen aikaansaamisella on ratkaiseva merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja maapallon lämpenemisen hidastamisessa

valiokunta on myös saanut hyvin ristiriitaisia arvioita uudistuksen seurauksista ja tästä syystä valiokunta suhtautuu uudistukseen kriittisen myönteisesti enemmistön näkökulmasta ja korostaa että uudistuksen yhteydessä valtioneuvoston on tiedostettava uudelleenjärjestelyyn liittyvät mahdolliset hyödyt ja riskit ja ryhdyttävä riittäviin toimenpiteisiin jotta mahdollisilta kielteisiltä vaikutuksilta vältytään

budjettiesityksen mukainen määrärahataso ei poista rahoituksen jälkeenjääneisyyttä tietojemme mukaan päinvastoin

lisäksi me kaikki tässä huoneessa ja tässä salissa päätöksiä tehneinä ja tekevinä tiedämme että lainsäädännön pitää olla johdonmukaista selkeää sen pitää olla kansalaisille ymmärrettävää ja niin että siitä tulkinnasta ei tule jatkuvaa oikeusprosessia

tässä salissa on monta kertaa puhuttu valtion omistajaohjauksesta ja siitä tahdosta ja siitä miten se välittyy yrityksiin

minun mielestäni suomella olisi tässä kyllä nyt erinomainen mahdollisuus tehdä oikeita tekoja ja profiloitua selvästi yhden esimerkin kautta mitä me voimme tehdä itämeren hyväksi ja luonnon hyväksi

tämän lain seurauksena on minä pahaa pelkään ja epäilen jos se menee tuossa muodossa läpi että tämä ei ole kenenkään etu ei yrityksien etu ei kansalaisten etu ja me joudumme sellaiseen suohon tämän asian selvittelyn osalta että se ei ole järkevää tehdä ja siitä syystä lakiehdotus tulisi

jos me sitä katsomme tämän hallituksen esityksen mukaan niin uudistuksen tuloksena syntyy suomen ympäristökeskukseen kaksi kertaa nykyistä suurempi yhtenäinen ekologisen itämeren tutkimuksen keskittymä eli tämä merikeskus

itämeren luonnonlohikantojen tilanne on todella huolestuttava tällä hetkellä

onhan tämä nyt jotenkin kummallinen tilanne nyt kun katsoo mitä ministerit häkämies ja katainen ovat ruotsissa tehneet tai ainakin lehtitietojen mukaan toimineet ja sanoneet

ennakoiva eli etupainotteinen päästövähennyspolku estää turhat investoinnit rakenteisiin jotka sitovat tuotannon korkeisiin päästömääriin vuosikymmeniksi eteenpäin

kyllä te ministeri katainen nyt todella pelaatte kovaa peliä

valiokunta toteaa että yleisradiolla on erityisasema kaikille väestöryhmille ohjelmistoja tuottavana alueellisesti tasapuolisena toimijana

tämä retoriikkapuoli tämä puhepuoli toimii kyllä ja teidän ajatusmallinne noin teoriassa kun te pyörittelette summia ja pyörittelette asioita

mutta lohi joka syntyy siellä pohjoisen lohijoella matkustaa tai itse asiassa ei matkusta vaan ui syömään ja kasvamaan ja elämään itämerellä tuonne ihan eteläiselle alueelle saakka

kun siellä teliasonera on leikannut ruotsin hallituksen toimeksiannosta optioita yritysjohdolta pois niin lehtitietojen mukaan suomen hallituksen ministerit käyvät paheksumassa sitä että ei näin saa menetellä

ohjelmistoalueet ja niiden osalta mitatut katsojaluvut ja tyytyväisyysmittaukset osoittavat että yleisradio laajalla ohjelmistollaan pystyy tavoittamaan merkittävän osan maamme jokapäiväisestä katsoja ja kuulijakunnasta ja siten toteuttamaan palveluvelvoitettaan tuloksekkaasti

arvoisa puhemies

sitten lausunnon antaneen perustuslakivaliokunnan hylätä

ympäristövaliokunta on kiinnittänyt erityistä huomiota mahdollisiin ongelmiin joita voi aiheutua kahden hallinnon alan malliin perustuvasta ohjausrakenteesta ja katsonut että erityisen merkittävään asemaan nousee suomen ympäristökeskukseen perustettava merikeskus joka on suoraan pääjohtajan alaisuudessa toimiva erillisyksikkö

kuntaliiton esitys oli miljardi euroa se oli se pohjaesitys

jos tämä on sitten se valtion tahto ja se välittyy yrityksiin niin ei se ole kumma ettei tule puuta eikä heinää tästä hommasta

suomelle luodaan kestävää teollisuuspolitiikkaa ja jopa kilpailuetua edistämällä puhdasta ja vähähiilistä teknologiaa ja säästämällä energiaa

minä sanon kanssa ja tunnustan sen että pelkästään sisäisistä syistähän ei olla tässä tilanteessa mutta se herra pääministeri on teidän omaa syytänne että te leikkaatte ostokykyä koko ajan tästä maasta pois

ottakaa nyt vihdoin ja viimeinen jonkun näköinen selkeä linjaus tahtotila

katsotaan maantieliikennettä vesiliikennettä ilmaliikennettä kaikki itse asiassa jollakin lailla ovat tuskaisessa tilassa tällä hetkellä

on myös ongelmallista että esitetyn merikeskuksen tilajärjestelyt edellyttävät toiminnan sijoittamista kolmeen eri toimipisteeseen

lähetyksillä joissa käsitellään alueellisesti kiinnostavia ajankohtaisaiheita ja ihmisläheisiä ilmiöitä ja tapahtumia sekä välitetään alueellisia uutisia ja tiedotteita luodaan toimiva ja läheinen viestintäsuhde yleisöön

ja mikä se suurin syy on

te olette tekemässä ihmisiä koskevia päätöksiä jotka vievät sieltä ostovoiman kiinteistöveronkorotuksen osalta kunnallisverojen korotuksien osalta palvelumaksujen osalta

tutkimuksen ja siihen liittyvän työn osalta parhaat synergiaedut niin kuin me kaikki tiedämme saadaan kaikkien toisiaan tukevien toimintojen yhdistämisellä harvoin niitä kovin paljon saadaan hajauttamalla

arvoisa puhemies

ja kun suomi hakee omia mahdollisuuksiaan niin tässä minusta suomella olisi todella erinomainen mahdollisuus nostaa tämä asia riittävän korkealle tasolle ja tehdä selvät omat päätökset siitä että me rajoitamme tätä kalanpyyntiä niillä mahdollisuuksilla mitä meillä itsellämme on

vesiväylillä on ongelmia ilmaliikenne lakkaa pikkuhiljaa näköjänsä kokonaan viimeksi ilmoitettiin jyväskylä pori seinäjoki ja niin edelleen

miten sen jälkeen sisämarkkinat toimivat kuuluu kysymys

yleisradio tuo myös kiitettävästi esiin kulttuurin moninaisuuden esimerkiksi näyttämötaiteen musiikin ja merkittävimpien kansainvälisten urheilutapahtumien osalta

valiokunta painottaa että suomen ympäristökeskuksen uuden toimitalon rakentaminen valmistelu viikin kampukselle tulee aloittaa välittömästi elikkä tätä kautta myös saataisiin sille vastapainoa joskus tulevaisuudessa

tämän johdosta valiokunta haluaa erityisen painokkaasti viestittää että perusväylänpitoon on osoitettava jo vaalikauden kehyspäätöksessä ja talousarvioesityksissä liikenneverkon riittävän kunnon ja tarpeellisen kehittämisen turvaava rahoitus

arvoisa herra puhemies

välillä tulee aina sellainen ajatus mieleen että tätä ongelmaa lähestytään vähän väärästä tulokulmasta kun puhutaan mekaanisesta eläkeiän nostamisesta ja sen kautta saavutettavista tuloksista

ja jotta me saamme sen aikaan haastamme myös itämeren muut maat tähän mukaan koska kyse on ainutlaatuisesta mahdollisuudesta ja itämeri on tulevaisuuden meri vain yhteisin ponnistuksin että me sitoudumme niihin

minä kysyn nyt elinkeinoministeriltä

viihteellä yhdistettynä myös musiikkiin ja muihin kulttuurimuotoihin on valiokunnan arvion mukaan voimakas positiivinen vaikutus yleisradion yleisösuhteeseen

arvoisa herra puhemies

se on se mistä pitää lähteä liikkeelle ja se on se minkä kautta sitä yksimielisyyttä haettiin ja se on myös se arvoisat edustajatoverit millä mitataan eduskunnan tahtoa toteutuuko se tahto vai eikö se toteudu ja minä toivon tietenkin että se on yksimielinen tahto

jotenkin se varmaan kansalaisten ja kuntalaisten näkökulmasta ei kumminkaan ole se olennainen asia vaan se että ne palvelut turvataan

lisäksi valiokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi lausuman että hallitus selvittää mahdollisuudet hallituksen esitystä laajemman merikeskuksen perustamiseksi viikkiin

kyllä minä uskon että liikenneministeri yrittää

valiokunta toteaa myös että suomen ruotsinkielisen väestön palvelut on ohjelmatoiminnassa turvattu ja käsiteltävänä olevan kertomuksen mukaan ruotsinkielinen yle tavoittaa huomattavasti suuremman katsoja ja kuulijaryhmän kuin ainoastaan ruotsinkielisen väestönosan

arvoisat ministerit ja myös koko eduskunta me olemme edustamassa melkoista työnantajaa ja onko valtio tehnyt työnantajana kaiken sen mitä se voi hyvään työnantajan rooliin hakea

nyt me puhumme hiuksenhienosta erosta onko se maakuntamalli joka meillä oli kainuussa käytössä jota on siellä kokeiltu joka itse asiassa jouduttiin sitten hylkäämään koska se ei toiminut ja hylkäämisen syynä oli itse asiassa yksi kunta joka siitä halusi irrottautua

mielenkiinnolla odotan sen puheenvuoroa joka ei sitä mieltä ole ja niitä perusteita miksi perusväyliä ei tässä maassa pidettäisi kunnossa